terveyserojen yksi ilmenemismuoto on taloudellisista ongelmista aiheutuva masennus johon köyhillä ihmisillä ei aina ole mahdollisuutta saada ammattiapua

ministeriöistä on tullut sosiaali ja terveysvaliokuntaan myöskin erittäin hyviä esityksiä joihin on ollut hyvinkin helppo sitten antaa myöskin perussuomalaisten positiivinen näkemys

niin sanottu kuule köyhää toimikunta on tehnyt loistavan aloitteen jossa ehdotetaan pitkäaikaistyöttömien parissa toimiville sosiaali ja työvoimavirkailijoille koulutusta asiakkaan masennuksen tunnistamiseen ja kohtaamiseen

sitten haluaisin tähän lapsilisäleikkaukseen tässä aluksi kiinnittää huomiota ja kuulla nyt hiukan ministerin näkemyksiä siitä minkälaisia vaikutuksia te nyt sitten näette viime kädessä sillä olevan erityisesti näihin pienituloisiin lapsiperheisiin jotka tosiaan niitä euroja tarvitsevat

nämä esitykseni mitkä olen kesällä tehnyt ovat lähteneet nimenomaan siitä että näen että tätä alkoholipoliittista keskustelua tulisi laajentaa eikä jumiutua vain siihen hyvin suppeaan ajatteluun siitä että alkoholi on ainoastaan tämmöinen syy ongelmiin vaikka se pitäisi myöskin nähdä tämmöisenä seurauksena näistä ongelmista elikkä lähteä tarkastelemaan sitä ongelmakäyttöäkin hiukan uudella tavalla

silloin niiden lasten ja nuorten kohdalla jotka tarvitsevat aidosti kodin ulkopuolista sijoitusta tai muita tukitoimia tulee kaikin tavoin pyrkiä siihen että tukipalvelut ovat paitsi inhimillisiä myös laadukkaita ja niiden pohjalle lapsikin voi elämäänsä luottavaisesti rakentaa

tilanne on vaikea sillä useiden asiantuntijoidenkaan mukaan vanhuspalvelulain toimeenpanosta syntyviä kustannuksia ei vielä tässä vaiheessa osata tarkkaan arvioida

sitten kokonaisuudessaan jos mietitään tämän päivän suomalaista alkoholipolitiikkaa niin kyse on tosiaan työllisyydestä on kyse verokertymistä viron tuonnin ongelmista vaikutuksista elinkeinoelämään palvelualojen tulevaisuudesta yritysten toimintaedellytyksistä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

perhehoidon asiakaskunnan laajentuessa nykyisestä ja asiakkaiden tarpeiden ja hoivan ollessa eri ryhmissä hyvinkin erilaisia edellyttää onnistunut hoitosuhde ammattitaidon ja koulutuksen vahvaa ja jatkuvaa kehittämistä

lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt hälyttävästi suomessa

valitettavasti tätä kehitystä hallitus aikoo vauhdittaa jäädyttämällä lapsilisien indeksikorotukset jotka perussuomalaiset oman vaihtoehtonsa mukaisesti haluaisivat säilyttää ja tähän on pyritty vaikuttamaan myös vastalauseessamme

sijoittajakunta on velvollinen paitsi valvomaan tekemiensä sijoitusten onnistumista myös varmistamaan että hoidettava saa toimeksiantosopimuksen mukaista palvelua

toivon että tämä nyt on avaus siihen että keskustelua voidaan käydä tulevaisuudessa siitä minkälaista alkoholipolitiikkaa meillä suomessa oikein halutaan viedä eteenpäin

perhekoti puolestaan on velvollinen ilmoittamaan sijoittajakunnalle kaikista perhekodissa tehdyistä asiakkaaseen mahdollisesti vaikuttavista muutoksista

onko se juuri tällaista että luotetaan suomalaisiin ja suomalaisten omaan harkintakykyyn vai haluammeko me edelleen olla tämmöinen instanssi joka nimenomaan ohjaa yläpuolelta kansalaisia

arvoisa puhemies

lapsiperheiden taloudellisesta ahdingosta syntyvät hyvinvointi ja sosiaalierot heijastuvat lasten elämään ja voivat leimata myös koko lapsen tulevaisuutta

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksen taustalla on huoli julkisen talouden tasapainosta sekä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta

tämä heijastuu myös hallitusohjelman strategisen tavoitteen hyvinvointi ja terveys mukaisiin kärkihankkeisiin joissa toteutetaan muun muassa palveluseteli ja perustulokokeilut sekä asumisperusteisen sosiaaliturvan kohdentumisen arviointi

erityisesti korostamme hoidon ja hoivan laadun seurantaa niiden perhehoitoon sijoitettujen henkilöiden kohdalla jotka eivät itse kykene pyytämään tarkastusta kuten pienet lapset muistisairaat vanhukset tai vammaiset henkilöt tai joilla ei ole läheisiä sitä pyytämässä

arvoisa puhemies

lastensuojelussa liikkuvatkin valtavat rahat

eduskunta edellyttää että lain kokonaisvaikutuksia seurataan ja erityistä huomiota kiinnitetään perhehoidossa ja ammatillisessa perhehoidossa olevien henkilöiden määrien kehitykseen

lisäksi selvitetään kuinka perhehoidon toteuttamiselle voidaan luoda entistä paremmat edellytykset jotta sen mahdollisuudet laadukkaana ja inhimillisenä tukimuotona tulevat hyödynnettyä mahdollisimman hyvin

on täysin kestämätöntä niin inhimillisesti lasten ja koko yhteiskunnan mutta myös kansantalouden kannalta että lasten huostaanotot lisääntyvät nykyistä tahtia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aivan aluksi ministeri kiurulle tässä kiitos näistä hänen selventävistä vastauksistaan tähän esitykseen

lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja syrjäytyminen ovat yksi suurimmista haasteista joihin kaikkien muiden toimien ohella on saatava lisää taloudellisia resursseja

moni elinkeino elää metsästä ja metsillä on tärkeä tehtävä myös virkistyskäytössä

mielenterveyspalveluja tulisi saada tasaisesti koko maahan esimerkiksi neuvoloihin ja oppilaitoksiin joissa asioista voisi tulla keskustelemaan matalalla kynnyksellä

haasteitakin metsissä meille on

perussuomalaiset ovat varjobudjettinsa mukaisesti tehneet useita talousarvioaloitteita joilla sosiaalista oikeudenmukaisuutta on mahdollista parantaa vaikeinakin aikoina

valtioneuvoston selonteossa on strategisten päämäärien saavuttamiseksi todettu että matkailua ja muuta metsiin liittyvää monipuolisen palveluliiketoiminnan ja luonnontuotealan kasvua tullaan edistämään

samoin muun muassa kehitetään kestävän matkailun edellytyksiä sekä tuetaan yritysten tuotekehitystä hyödyntäen myös kansallispuistojen ja retkeilyalueiden mahdollisuuksia

arvoisa puhemies

suomalaisella rauhanturvaustoiminnalla on pitkät perinteet

säästötoimenpiteitä ovat matkakorvausten alentaminen lääkäri ja hammaslääkärikustannuksista maksettavien korvausten alentaminen sekä aura kuntoutuksen voimaantulon peruminen

arvoisa puhemies

uskallan väittää että useimmat pientaloasukkaat jo nyt pyrkivät kaikin tavoin säästämään ja jopa säännöstelevät energiankulutusta ja myös tekevät kaiken mahdollisen jotta energiankulutus olisi mahdollisimman pieni

jos halutaan aidosti vaikuttaa jatkossakin sen potentiaalin ja tahdon hyödyntämiseen jota pientaloasukkailla on jo olemassa on lisättävä neuvontaa valistusta ja kannustimia eli löydettävä ratkaisuja jotka nimenomaan kannustavat vapaaehtoisesti erilaisiin saneerauksiin ja energiatehokkuuden parantamiseen

arvoisa puhemies

lisäksi selonteossa todetaan että kansallisen politiikan ohella metsien hoitoon käyttöön ja käytön hyväksyttävyyteen tulee jatkossa vaikuttamaan yhä enemmän eu ja kansainvälinen politiikka

ottaen huomioon metsien kokonaisvaltaisen roolin suomelle eri sektoreilla on jatkossa oltava erittäin tarkkana siitä miten paljon ja millaista päätösvaltaa metsiemme suhteen annamme eulle

näen että tämän suomen sisun vetäminen tähän mukaan oli aika erikoinen veto

arvoisa puhemies

erityisesti laskennallinen todistus tuo useita ongelmia ja epävarmuustekijöitä

puhuitte myös tästä kansallisesta turvallisuudesta joka on jo monin tavoin hyvin sekaisin ja siitä kiitos kuuluu nyt kyllä hallitukselle

metsäasioissa on huolehdittava siitä että kansallinen etumme on etusijalla jotta tosiasiassa voimme turvata selonteossakin esiin nostetun metsien monipuolisen mutta myös asianmukaisen käytön sekä kotimaisen työllisyyden

esimerkiksi poliisien tilannehan on täysin katastrofaalinen ja turvattomuuden tunnehan kasvaa ympäri suomea aika kiivasta vauhtia

arvoisa puhemies

mitä nyt tässä viimeisimmäksi luin niin ministeri räsänen väläytteli poliisien tehtävien siirtoa ja palokunnan ja tullin ottamista mukaan tähän toimintaan

on kyseessä sitten laskennallinen tai kulutukseen perustuva todistus yhtä kaikki kyseessä on pakkotoimi jota emme voi perussuomalaisina hyväksyä

kokonaisuudessaan metsien osalta huomattavasti merkittävämpi tekijä tulee luultavastikin olemaan metsähallitus lain uudistamistyö joka on parhaillaan käynnissä

kyllähän minusta näin on että ihmisten turvallisuuden tunnetta ja oikeudenmukaisuuden tunnetta täytyy alkaa askel kerrallaan korjata

onkin hyvä että valiokuntamme jäsenet tulevat esittämään lain hylkäämistä kuten edustaja lindström täällä aiemmin toi esiin

onko siis perusteltua että selonteossa ei ole millään tavoin tuotu tätä asiaa esiin

on kuitenkin muistettava että länsimaat eivät voi mennä sanelemaan toiseen kulttuuriin uusia toimintatapoja vaan kestävä työ vaatii ymmärrystä kulttuurien erilaisuudesta ja riittävän pitkäjänteistä työskentelyä

kyllä näen että tämä jussi halla ahon lakialoite on yksi ihan oikeansuuntainen askel siihen suuntaan että myös suomalaisilla on oikeus kokea näitä oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden tunteita

hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on perussuomalaisten mielestä pääsääntöisesti erittäin kannatettava ja sen tarve on todella merkittävä

valmisteilla oleva uusi metsähallitus laki aiheuttaa muutoksia metsähallituksen organisaatioon ja sillä on väistämättä vaikutuksia myös metsähallituksen nykyiseen henkilöstöön

pidämme myös tärkeänä että jatkossa valmisteltavia säännöksiä pyritään uudistamaan siten että niistä tulee entistä tarkempia ja yksityiskohtaisempia

nämä muutokset alentavat työtulovakuutuksen kustannuksia mutta eivät vaikuta valtion osuuteen

tässä lakiesityksessä tärkeänä parannuksena on muun muassa se että korvauskäsittelyä ja ammatillisen kuntoutuksen selvittelyä pyritään nopeuttamaan lyhentämällä korvausprosesseja koskevia määräaikoja

noin puolet metsähallituksen henkilöstöstä on metsätalouden palveluksessa joka on metsähallituksen suurin työllistäjä ja kaksi kolmasosaa heistä on metsureita

perussuomalaiset pitävät kuitenkin erityisen valitettavana sitä että hallituksen esityksessä ei puututa työpaikalla ilmenneistä home ja kosteusvaurioista aiheutuneisiin terveyshaittoihin ja työpaikan vaihdoksen tukemiseen niissä tilanteissa joissa kosteusvaurioista peräisin olevat mikrobit aiheuttavat oireita jotka estävät mahdollisesti kokonaan työskentelyn

on kuitenkin huolehdittava että kokonaisuudessaan suomesta lähetetty apu menee siihen mihin se on tarkoitettu ja toiminnan on perustuttava todellisuuteen ei idealismiin siitä miten asioiden meistä tulisi olla

heillä ja ylipäätään pohjoisella suomella onkin oltava erityinen huomio metsähallitus lain uudistuksessa ja erityisesti siinä miten lain uudistaminen tulee vaikuttamaan henkilöstön asemaan

arvoisa puhemies

avoimia kysymyksiä on paljon esimerkiksi se millaisia vaikutuksia uudella metsähallitus lailla tulee olemaan erityisesti pohjoisen suomen ja lapin alueella työskenteleviin metsureihin ja muuhun metsähallituksen henkilöstöön

tästä syystä lakiin tulisi mielestämme kirjata home ja sisäilmaongelmista sairastuneille henkilöille suunnatut tukitoimenpiteet joilla mahdollistetaan sairastuneen henkilön työpaikan vaihdos niissä tilanteissa joissa työpaikan sisäilmaongelmat estävät työskentelyn

asiaa valmistellut kolmikantainen työryhmä ei kuitenkaan päässyt asiassa yksimielisyyteen ja pidämme tätä erityisen valitettavana työntekijöiden kokonaisvaltaisen oikeusturvankin kannalta ja näin ollen katsomme että tältä osin lakia tulee viipymättä ryhtyä jatkotyöstämään

kuten perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa edustaja packalen totesi poistumisen tulee toki olla hallittua jotta siviilien turvallisuus turvataan

nyt meillä on selonteossa sivukaupalla kauniita suunnitelmia tavoitteita ja visioita mutta ei mitään metsiin ja niiden käyttöön vaikuttavasta suuresta uudistuksesta jolla tulee olemaan vakavia pitkäkestoisia vaikutuksia myös työllisyyteen

eduskunta edellyttää että työtapaturma ja ammattitautilain osalta ryhdytään välittömästi jatkovalmisteluun jotta työpaikallaan kosteus tai homeongelmista kärsivien työntekijöiden tueksi luodaan selkeä tukijärjestelmä myös mahdollisen työpaikan vaihdon tukemiseksi sekä riittävän taloudellisen turvan varmistamiseksi

mielestäni metsähallitus lain uudistus ja tavoitteet olisi ollut oleellista ottaa esiin myös tässä selonteossa jotta olisi rakentunut kokonaisvaltaisempi kuva tavoitteiden ja todellisuuden välille

jos tuossa äsken olisi ollut hiukan enemmän aikaa olisin halunnut kiittää nimenomaan jaana pelkosta siitä työstä jota olette tehnyt tämän asian eteen koska se on ollut erittäin arvokasta ja tiedän että moni näistä asioista on lähtöisin sieltä mutta loppui aika

haluaisin kysyä edustaja kiljuselta koska olen ymmärtänyt että olette puolueena olleet hyvinkin huolissanne tästä henkilömitoitusten toteutumisesta

sitten itse tähän asiaan

perussuomalaisethan ovat omassa lausumaehdotuksessaan esittäneet että tähän arviointityöhön ja laatusuositusten toteutumisen seurantaan pitäisi ryhtyä välittömästi

arvoisa rouva puhemies

itse uskallan väittää että verotuksen asteittaisella laskemisella verokertymän muutos olisi myös suomessa positiivinen sillä kompensaatiota tapahtuisi jo siinä että nyt sinne viroon viedyt veroeurot jäisivät tänne meille suomeen

siitä olen edustaja kiljusen kanssa täysin samaa mieltä että omaishoito on paljon muutakin kuin pelkästään tätä vanhustenpalveluihin kohdistuvaa huolenpitoa mutta jos se jatkuu entisellään eikä sitä siirretä ajan mittaan kelan hoidettavaksi niin miten tämä alueellinen tasa arvo ja oikeudenmukaisuus sitten toteutuu

näitä positiivisia vaikutuksia ravintola matkailu ja panimoalalle voidaan itse asiassa vain arvioida mutta uskon että ne olisivat erittäin suuria